sen verran tähän kun viereinen edustaja mainitsi katumaksun niin kun nykyään kaikki ministerit alkavat olla hallituskin täältä helsingistä ja helsingin seudulta niin voisitte mennä kävelemään tuonne helsingin kaduille ja nähdä mihin johtaa se että kun mistään ei välitetä mitään eikä ole mitään katumaksuja eikä mitään että hoidettaisiin kuntoon asiat

ainoa keino on tehdä sen kaltainen selkeä päätös että väliaikaisesti vaalien karnevaalien aikana tämmöiset sallitaan

olen tässä vähän näin suomeksi sanottuna kyllä kirjannut mitä tässä nyt on puhuttu siitä kenen ehdoilla on tehty kompromissi

sen verran vielä kun innoituin ed

arvoisa puhemies

edustaja tolppanen toi hyvin esiin oikeastaan hyvin monta puolta tästä asiasta ja mainitsi senkin vielä että tässä hallituksen esityksessä on tämä perusseikka että potilaat alkaisivat ylläpitää henkilökohtaisia sivuja

onhan esimerkiksi ryyppäämisen suhteen tampereen kaupunki sallinut sen että meillä on kaljateltta jatkuvasti koko kesän ja se rähinä saa jatkua keskustassa mutta vaalimainokset ovat epäsiistejä vaikka ne poistetaan aina melkein heti jos ne eivät ole oikeilla paikoilla niissä telineissä

muutenkin tässä yhteiskunnassa ne oikeistolaiset arvot tai kovemmat arvot joihin on ajauduttu liittyvät tähän asiaan

tällä hetkellä tuolla helsingissä kun menee kuulemma tuolla etelämmässä ja muualla ei pääse edes paloautoilla enää mihinkään että kaupungilla on sietämätöntä liikkua niitä lumia ei siirretä pois siitä

eli tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä ja ammattini puolesta psykologina olen nähnyt että aina kun rupeaa puhumaan välittävästä kurista tai rajoista pätee vanha totuus että nuoret ja lapset etsivät rajoja ihmiset etsivät rajoja

mutta suomessa kaikki on kätketty tietyn sisäpoliittisen pelin takia niin ettei voi enää ilmaista itseänsä ja silti korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta

tämä on tavallaan meidän omaa yhteiskuntaamme vaivaava järjettömyys joka pahenee koko ajan ellei nyt tässä kun eduskunta selkeästi osoittaa tahtoa sen suhteen että tämä on järjetön laki jossain vaiheessa pistetä ja vihelletä tätä peliä poikki ja tässä on se kohta koska tämä jos mikä on järjetön tässä muodossa

sitten kun alkaa kohta sulaa ja ne jäätyvät niin kun tänne tulevat kaikki ostoksille tuolta ulkopaikkakunnilta niin sitten heidät rahdataan vielä sosiaaliministeriön ja muitten vastaavien kustannuksella tuonne omille paikkakunnille saamaan terveyskeskuksissa hoitoa

ei ole ainoastaan se että kun elisa purkaa nämä puhelimet pois niin se että se tulee kaapelin kautta nostaa puhelinmaksua ainakin yli puolella

arvoisa puhemies

minä väitän että tässä miss it kisailla miss the point kompromissi on tehty ennen kaikkea musiikin alalla äärimmäisten isojen firmojen kolmen firman ehdoilla niin että vähän enemmän rääppeitä saisivat tekijät

tulin nyt tähän vähän pitempään selvitykseen kun täällä näistä historiallisista perspektiiveistä aivan kuin aikoinaan liikenneministeri nykyinen edustaja sasi muisti asioita niin kuin muisti

siitäkin kun puhuu niin että pitää olla rajoja ja välittää niin että on selkeyttä näissä asioissa niin nykyään leimataan ne ihmiset jotka alkavat näistä asioista puhua välittömästi

mutta tästä edellisestä puheesta tuli mieleen että kun itse olin vaasan läänissä hommissa niin koskaan ei oikein selvitetty minkä takia silloinen liikenneministeri ole norrback teki nämä aikataulut

sen takia nämä internetissä ja verkostossa ja verkoissa olevat jutut ovat vähän naurettavia ellei ole oikein iso tähti koska kaikille pienimmille internet toimii lähinnä mainoksena että ne saavat edes jotain sitten

ikään kuin tämä koko ongelma olisi sitä että nykyhallitus ja vallanpitäjät ja pankit haluavatkin sitoa ihmiset tyydyttää heidän himonsa heti ikään kuin heidät jätettäisiin lapsiksi joita on helpompi ed

menkää kävelemään helsingin kaduille ja ottakaa mallia siitä kuinka vihreä apulaiskaupunginjohtaja hoitaa pääkaupunkiseudun ympäristöä niin kuin sitä ei pitäisi hoitaa ja sitä seuraa siis hallituspuolueitten ja

arvoisa puhemies

niin kuin kerroin tässä anssi kela oli itse laskenut sen kaiken mitä hän menetti ja se tulo oli muutamissa satasissa vaikka oli soitettu ihan älyttömästi koska nämä firmat vetävät nykytekijänoikeussäädännöllä kaiken välistä

mieto käytti kakka sanaa mutta minä käyttäisin sitä toista sanaa pissa sanaa saada niin kuin houkuteltua tähän kierteeseen tällä välittömällä tarpeentyydytyksellä ja sitten heidät saman tien sidotaan ja ajetaan yhteiskunnasta ulos eivätkä he enää äänestäkään

opiskelijat käyttivät näitä junia hyvin paljon ja menivät jyväskylään ja yhtäkkiä vain pölläytettiin tämä haapamäen reitti alas ja se on jätetty ajettu alas ihan tahallaan

hallitus näkee selonteossaan että maamme hyvinvoinnin ylläpitäminen ja tuottavuuden kasvu ovat pitkälti riippuvaisia tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja digitalisoinnista

keskustelu on päättynyt

nuoret eivät välttämättä itse sitä oivalla mutta tosiasiassa meillä on jo niin tämän aloitti kyllä tietysti jo sosialidemokraattinen hallitus aikoinaan että ruvettiin jotenkin uskomaan pankkien ja tämmöisten talousmiesten näkemystä siitä että tämä on hyvä juttu

suomen täytyisi ryhdistäytyä ja oikeasti mennä luovien ihmisten puolelle vielä kun tämä oikeudenmukaisuus on aina tunnetusti psykologisesti ja hengellisestikin hyvin tärkeä asia ihmisyyden kohtaamisessa varsinkin kun ihminen on murrosikäinen tutkimusten mukaan juuri luovat persoonat useasti ovat jääneet vähän niin kuin murrosikäisen tasolle

tämä on kaiken kaikkiaan vielä kerran hyvä juttu mutta valtion ja sitten myös itse apteekkien suurpääoman jos tätä sanaa käyttäisi on tultava mukaan siinä muodossa että kun potilaat asiakkaat halutaan mukaan tähän systeemiin kun on tämä infra sitten kunnossa niin nämä maksut jaetaan

ja tosiaan kun tämmöisiä asioita ei korjata kun ei ole välttämättä sitä ymmärrystä edes uusilla hallituksilla kun ne aina vain nuorenevat ja nuorenevat mitä nyt pari ikäpresidenttiä on malliksi että olisi jotain kokemustakin hallituksessa niin tosiaan toivoisin että tämä hoidettaisiin siellä seinäjoki akselilla

kyse on kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja elämänlaadusta kuten hallitus toteaa ja tähän näkemykseen on arvoisa puhemies myös minun perussuomalaisena helppo yhtyä

kun psykologiaa suggestioita käytetään jatkuvasti väärin ihmistä halveksivasti ja aliarvioivasti sitovastia vielä lopulliseen sitten siihen miten hän sai sitovasti niin tämmöinen maailma meille tulee

nopean laajakaistayhteyden rakentamismallissa on kuitenkin alueellisesti epätasa arvoistava valuvika kuten perussuomalaiset ryhmänä ovat jo aiemmin hallitukselle osoittaneet

ja miksei tampereelle voisi tehdä sitten sitä tuplarataakin ja kun pahin suunnitelmahan on se että unohdetaan koko tampere että jyväskylästä vedetään varmaan kohta jo silta päijänteen yli pitkittäin että pääsee pendolla lahteen että unohdetaan sitten kaikki nämä haapamäki ja muut jutut jos oikein bisnes jyllää

he tarvitsisivat justiin lainsäädännön ja kaiken muun tukea saadakseen tuotteita esille ei niin että heidät sidotaan ja kahlitaan vanhatestamentillisesti johonkin tiukkaan lakiin jota voi sitten kyseenalaistaa uuden lain kautta

tässä vaiheessa ainakin kun elisalla ei ole mitään kilpailua niin se on häpeä suomelle että yksi firma saa rahastaa ja tässä tapauksessa saisi todella rahastaa ihmisen hädällä sairauksilla ja kurjuudella

nykyinen laajakaistalaki sallii yhteyskeskuksen ja kiinteistön välille enintään kahden kilometrin mittaisen välin jolle vedettävän kaapelin kustannukset lankeavat kuluttajan kustannettavaksi

tämä on surkein esimerkki että tämmöiset pikavippifirmat on päästetty pedon lailla pyörimään tähän maahan käyttämään kaikista heikoimpia ihmisiä ja heidän voisiko sanoa pahimpia alkeellisimpia himoja hyväkseen

sen verran ministereille tästä laista että nyt kun suomessa ei ole ryhmäkannetta niin tässä kaikki luovan työn tekijät tarvitsisivat erikseen sen oikeuden että ryhmäkanteen voisi nostaa luovan työn tekijät koska nämä firmat ovat jättimäisiä ja ne pystyvät tuhoamaan kenet vain

tuon enintään kahden kilometrin välin pitäisi myös olla valtion tuen piirissä jolloin piuha tulisi kotiovelle asti ja loput mahdolliset asunnon sisäiset kaapelien vedot olisivat kuluttajan vastuulla kuten taajamissa ja kerrostaloissakin

käytimme silloin surkeimpana esimerkkinä tulevaisuudesta miten käy ylelle ja nyt kun olen ylen hallintoneuvostojäsen ole huomannut että yle hallintoneuvoston jäsen keksin uuden sanankin

näin voimme tukea maaseudun yritystoimintaa selonteon hengessä mahdollistaa tehokkaamman etätyön ja edesauttaa koko maan pitämistä asuttuna

näyttelijät teatterit elokuva

kun sanoo että jostain kumman syystä vanhan vallan toimittajat ja johtajat ovat vallanneet koko laitoksen ja sitten pitäisi olla parlamentaarista niin siellä ei ole esimerkiksi perussuomalaisten edustusta ollenkaan

pelien

pari pelifirmaa jotka ovat menestyneet ja lasketaan luovaan toimintaan jota ne toki ovat luovia juttuja vääristää tämän koko muun asian koko luovuuden ja innovatiivisuuden keksijöiden huonon kohtelun tässä maassa

paikkaan sidottujen perhe ja sukuyhteisöjen aikakaudesta on ajauduttu ajelehtimaan digitaalisen todellisuuden luomiin sekä informaatioteknologisen kehityksen ja tietoverkkojen mahdollistamiin virtuaalisiin tiloihin joissa yksilö joutuu itse jatkuvasti määrittelemään identiteettiään suhdettaan yhteisöihin ja yhteiskuntaan

eli tähän tarvittaisiin uutta innostamista ja vielä sen vanhan innostuksen lisäpotkua sanotaanko lisäarvoa aikoinaan toveri marx käytti tämmöistä sanaa

yhteisön käsitteet ja määritelmät ovat muuttaneet muotoaan

aiemmin yhteisöllisyyttä on tarkasteltu esimerkiksi statukseen tai sopimuksellisuuteen perustuvana mutta internetyhteisöjen aikakaudella perinteiset yhteisömääritelmät ovat haasteen edessä ja muuttuneet

arvoisa puhemies

viestintäkulttuurien muutos muuttuneet viestintäkäytännöt ja tietokonevälitteisen viestinnän arkipäiväistyminen ovat mahdollistaneet viestinnän varaan rakentuvat digitaaliset yhteisöt

vanha ystäväni mielenterveysseuran puheenjohtaja saurikin toi asian esiin ja pääministeri on joutunut ottamaan yleisemminkin kantaa niin sanottuun lähdesuojan heikentämislakikeskusteluun

kaikki muu tiedonvälitys suomessa joutuu tappelemaan lehdistö aina vain paperilehdet vähenevät ja sitten kun ne ovat täällä konsernien alma median ja helsingin medioiden kurimuksessa sitten näiden tv asemienkin ohjelmat huononevat ja mainokset lisääntyvät

median huoli sananvapaudesta on ymmärrettävää tässä yhteydessä mutta kyseisen uudistuksen leimaaminen mediassa pelkästään poliitikkojen omaksi suojeluksi on kansalaisten harhaanjohtamista varsinkin kun kaikki olemme juuri joutuneet mediassa seuraamaan vakavasta sairaudesta toipumassa olleen tunnetun ja pidetyn ihmisen uskallan sanoa kuolemantuottamuksellista leimaamista

ja ylen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla ylimielinen vanhakantaisen poliittinen kunnes sitten pikkuhiljaa kuolee aina vain enemmän vasemmistoliittolaisia ja sosialidemokraatteja jnp

eli meillä on tämmöinen laitos joka on maailman huonoin esimerkki siitä miten kilpailuttaminen ei sovi tietyille alueille ja minä väitän että kun vrn kohdalla on tämmöinen verkosto olemassa rakennettuna niin se kilpailuttaminen ei sovi sinne myöskään yhtään

kysyisinkin ministeri braxilta

sen takia tämä on vinoutunut vielä enemmän että on täälläkin tunnettuja tähtiä jotka tienaavat kuiteskin yllättävän hyvin eivät he halua kajota siihen

ilmeisesti nykykäytännön mukaan kenet tahansa meistä kansalaisista voi leimata huhujen juorujen perusteella ilman että toimittajat julkaisuvälineet tai asian vuotanut viranomainen joutuu pelkäämään mitään

manserock tampereella legendaarinen ilmiö on sekin perversoitunut manseiskelmärockiksi koska muutama porukka on päässyt niin pitkälle että niitten ei kannata kyseenalaistaa tätä järjestelmää koska ne tienaavat älyttömästi

toki tämmöisessä puu ja muussa vastaavassa raskasliikenteessä olisi hyvä hyödyntää niitä jo olemassa olevia ratoja vähän korjata niitä vähän enemmänkin korjata mutta kun nyt ei ole enää varaa näillä hallituksilla korjata tämmöisiä yleishyödyllisiä pääratojakaan ainoastaan joitain suomenruotsalaisia rannikkoratoja vetää vähän kultapäällysteistä raidetta sinne että kehtaa liikkua parempikin eliitti tämmöisessä kansankoneistossa

siis ei netti itsessään aiheuta riippuvuutta vaan mahdollistaa erilaisia riippuvuuksia ehkä niitä samanlaisia mihin ennenkin on ripustauduttu

suomessa kuitenkin käytetään riippumaton tai sitoutumaton termejä huonoina käännöksinä varsinkin independent käsitteestä poliittisissa yhteyksissä arvoisa puhemies joten monelta jää huomaamatta että tämä netti aiheuttaa yksinkertaisesti epäitsenäisyyttä ei siis riippuvuutta tai jotain sen kaltaista vaan epäitsenäisyyttä

mutta kaikki ne muut jotka tarvittaisiin siihen mistä aikoinaan syntyivät nämä ilmiöt manseroll se flow ja virtaavuus jota peräänkuulutetaan ja virtaisuus tukahdutetaan tällä koska ne todella hyvin menestyvät tahot haluavat pitää yllä tätä vanhaa juttua koska se riittää heille koska he ovat olleet kuiteskin vain luovia tyyppejä jotka yhtäkkiä ovat saaneet suuren rahallisen arvon ja suosion eli tämä koko alue jonka mainitsin näyttelijät kaikki tämänkaltaiset teatterien sulkemiset jopa valtion laitosten ja kaikki se

silloin sosiaalisen median tarve ja siihen riippuvaisuus on selkeämpi havaita emotionaaliseksi ja psyykkiseksi epäitsenäisyydeksi kehittymättömäksi itseydeksi epäitseydeksi

suomikin on yllättävän iso alue sitten tässä jos saadaan tämmöinen jatkuvasti rahastettava koneisto haltuun tämmöinen päivittäin hyvin toimiva suomalainen suomen yhteiskunta kaikki kunnia myös sosialidemokraateille aikoinaan siitä että on rakennettu tämmöinen tosi hyvin toimiva yhteiskunta niin sitten kun sitä aletaan lyödä lihoiksi niin justiin tämmöisiin siinä iskee ulkomainen ylikansallinen kapitalistinen iso raha jos käyttäisi tämmöistä vanhaa termiä

aikoinaan muuten arto mellerin melkein parhaan ystäväni ennen kuin helsingin herraksi rupesi ja sekosi liikaa kanssa keskusteltiin kun hän rupesi dramaturgiksi siitä ovatko ohjaaja ja dramaturgi ne jotka panevat näyttelijät tekemään jotain

oikeastaan voisi sanoa että tässä tapauksessa verkko on eräänlainen jumala mutta sillä ei ole armoa vaan se on armoton ja se muistuttaa eräällä lailla poliittista ja kaikennäköistä peliä joka haluaakin pitää ihmiset haluaisikin semmoisen systeemin joka kehittäisi ihmisten riippuvuutta mahdollisimman tehokkaasti ja sitoutumista tässä mielessä epäitsenäisenä

siis sehän olisi sama kuin se että sanoisi että bändissä luova on vain se joka on säveltänyt biisit ja hän opettaa muita soittamaan

mutta todellisuudessa luova herkkyys minä väitän jos mikä on nousemassa tämän kaiken jämähtäneisyyden jopa väitän taas kerran et tä vanhatestamentillisuuden pohjalta tässä maassa

olen täysin samaa mieltä ministerin kanssa kyllä näistä sananvapaus ja demokratiakysymyksistä mutta ne ovat muutenkin meillä jo heikoilla niin kuin tiedätte mitä tässä maassa tapahtuu

se on todellista hengen paloa uuden hengen saamista niin että sitä ei pitäisi yrittää tuhota näillä fraaseilla käyttää kauniita sanoja niin kuin nykymedia käyttää ja niin kuin nykypolitiikka käyttää tehdessään jatkuvasti tätä vinoutumaa korostavaa politiikkaa

arvoisa puhemies

olen oikein iloinen siitä että tämä lakiesitys on täällä koska tämä liittyy niin selkeästi ei ainoastaan tähän yliopistolakiin mutta muuten maassamme vallalla olevaan bisnesajatteluun tuottavuus tuottoajatteluun ja haltuunottoajatteluun että on hyvä että tässä nyt selkeästi kohdistuu tämän kaltainen kirjelmä suomen sivistyneimpään porukkaan fiksuimpiin ihmisiin ja muuta jotka nyt nousevat selkeästi vastarintaan

jos meikäläinen jotain voi kehua kun käyn aina äitiä omahoitamassa ahkerasti niin vrllä vaikka onkin saneerattu kuin viimeistä päivää pantu niin kuin lihoiksilyöntikuntoon konduktöörit edelleen ovat säilyttäneet huumorintajunsa vaikkei se nyt ihan mitään lentävä kalakukko meininkiä enää olekaan mutta kuitenkin yllättävän hyvin

mitä nykylain puitteissa on mahdollista esimerkiksi omaisten tai ihmisten saada jonkinlaisena hyvityksenä tai korvauksena tästä vääryydestä joka tämmöisen leimaamisen johdosta tulee ja voidaanko nykylain puitteissa edes selvittää miten laiton tieto on vuotanut medialle eli saada viranomaisia vastuuseen

ajatelkaa että nykyinen ministeri on sentään pitkän linjan tyyppi väitän että jopa aika kunnon tyyppi tyyppitär vasemmistoliiton esimerkiksi kun oli hallituksessa luova toiminta oli sitä että kaikille ratkaiseville paikoille nimitettiin omat vasemmistoliittolaiset ihmiset

luokalta

kun peruskoulussa kaivataan kuitenkin hallituksenkin peräänkuuluttamaa ja kasvattajien peräänkuuluttamaa luovuutta luovia oppiaineita ja liikuntatunteja niin on todella isku karttakepillä asiaan tarttuneiden vanhempien sormille se kun juuri ilmestyneen tutkimuksenkin mukaan todetaan että liikunta parantaa koulumenestystä että kulttuuri ja urheiluministeri wallin suuntasi juuri kymmenet miljoonat koululiikunnan sijasta huippu urheilulle eikä silläkään saralla kauan kipeästi kaivattuun niin kuin me kaikki tiedämme henkisen valmennuksen tarpeeseen

sama meininki jatkuu näköjään

nimittäin psykologiassa on kauan sitten ollut nämä keskustelut siitä mitä porno seksi erotiikka varsinkin kun se on sublimatiivista sillä lailla että se ei ole oikeata tekee luovuudelle ja innovatiivisuudelle

kun meitä suomalaisia pyritään syyllistämään kolonialismiin ja imperialismiin liittyvistä asioista kuten rasismista ja pienempien sorrosta niin on hyvä muistuttaa niin meille itsellemme kuin muillekin eurooppalaisille että juuri me itämerensuomalaiset jos ketkä olemme olleet erilaisten vainojen ja kansanmurhien kohteena lähes näihin päiviin asti

no minä olen sitten joutunut kertomaan että tämä on tämmöinen porvarillinen keskusta oikeiston rahabisnesmiesten ja kokoomuksen aloittama juttu että ajetaan vrn palvelut niin surkeaan kuntoon että kansakin alkaa vaatia jotain semmoista että voisihan se yksityistäminen toimia

jopa eduskunnassa olen havainnut että hallituspuolueissakin on repeytymistä tapahtumassa että vanha lincolnin lause siitä usassa ettei kaikkia voi koko aikaa hööpöttää saavuttaa tässä kulminaationsa

enkä todellakaan leikkisästi vaadi häntä käyttämään kunnioittavaa ja vakaata kieltä ettei täällä ole tapana varsinkaan halveksivassa merkityksessä sallia toisten lempinimien käyttöä

se kun me kehumme nettiä tai epäilemme sen riippuvuus ja sitovuustekijöitä saattaa olla hyvinkin sitä että se kaikista alkeellisimmalla tavalla tyhjentää ihmisen energiastaan ja sitoo justiin siihen epäitsenäisyyteen että häntä on helpompi käsitellä

nyt kun ensimmäinen eun ja venäjän historiallinen foorumi järjestetään lappeenrannassa toukokuussa liittyen rajasuhteisiin rajakauppaan ja raja alueisiin niin kun ministeri väyrynen häipyi kysyn pääministeriltä ja ministeri thorsilta näin valmisteluvaiheessa

itse olen havainnut tämän psykologian alalla että esimerkiksi kun suomeen on perustettu aina vaan lisää konsulttifirmoja niin kieltä eduskunnassahan se on tunnettua toisiamme vastaan käytämme ainakin toisten puolueitten ihmisiä vastaan koko ajan häikäilemättä väärin

eli hallitukset eivät ole antaneet rahaa vrn ylläpitoon on valittu tämmöinen saneeraajapäällikkö mikä tämä on aro isoilla rahoilla joka herättää pahaa verta

onko hänet pantu toteuttamaan vain mihinkään oikeasti reagoimattoman hallitusohjelman sullemulle periaatetta tässäkin asiassa rkpn eduksi kansalaisten mielipiteistä piittaamatta koululaisten edun vastaisesti ja maan henkistä alennustilaa tälläkin negatiivisella psyykkauksella vain pahentaen

toki tampereen valtuustossa joskus ex ministeri gustafsson käytti sitä aina silloin kun kiihtyi ja halusi vakuuttaa muut siitä kuinka kehnosta ja kurjasta ihmisestä ja epäluotettavasta tyypistä suomalaisessa virtasessa vielä kauhea suomalainen yleinen sukunimi voikaan olla kyse

nimittäin jo freud aikoinaan ja nykyiset psykologit egopsykologit ovat sitä mieltä että sublimaatio ja kulttuuri syntyvät juuri siitä että ihminen on ainoa eläin joka ei ole kiima tai soidinmenoissa mukana

nimittäin väitän että suomen oikeiston konsulttifirmoilta löytyy tämmöistä himas älyä kaikilla tasoilla eli kuinka tavallaan ajetaan huonoon kuntoon valtionyhtiöitä sosialidemokraattienkin rakentamaa yhteiskuntaa jotta sitten saataisiin kansa vaatimaan sitä että palvelun on parannuttava

mutta vanhoille päiville tämmöista varmistusta on tehty jopa niin että meikäläinen aina hyvin radikaalina jopa voisiko sanoa protestanttina pro test uuden testamentin ja muun puolesta on tästä asiasta puhunut

taisi olla ed

tuleeko olemaan suomensukuisten heimojen ja kielellisesti alistettujen lähisukulaistemme asia esillä näissä neuvotteluissa varsinkin kun jatkuvasti olemme saaneet tietoa että näitä lähialueyhteistyön suhteen tärkeitä kanssakäymisen muotoja on entisestään hankaloitettu

tämä mikä tämä käytäntö on ollut johtuu tietysti ministeristä ja ministerijutuista ja tiedätte kuka on ollut ministerinä ja sitten lainsäädäntöä on muutettu tähän

oma väitöskirjanikin käsittelee muuten samaa asiaa eli sitä että luovuuden idean perusasia ihmisellä on se että me olemme luopuneet kiima ajasta säännöllisestä soitimesta ja siirtyneet kulttuurin luomiseen

että tämä alkeellinen politiikka joka on siis perussuomalaisia aivan kuten puheenjohtaja timo soini sanoi leimannut kauttaaltaan tulee juuri suomenruotsalaisuuden valitettavasti vieläkin joltain itsetuntotaholta

mutta nyt kun se on siirtynyt kaikkeen tässä yhteiskunnassa media on pikkutekijä tässä niin näkee että tämmöiset konsulttifirmat käyttävät häikäilemättä psykologiaa koko ajan siihen että sanaa käytetään indoktrinoivasti manipuloivasti ja ihmistä ja ihmisen hyvinvointia vastaan

kun totuuden puhuvan puolueeseen liityin tai olen mukana siinä perussuomalaisissa niin suurin osa näistä tampereen iskelmämanserocktyypeistä on leimannut minut jonkunlaiseksi luomattomaksi vanhakansalliseksi höperöksi

ja kun aamulehti ja helsingin sanomat jotka ovat näiden samojen ja rkpläisten tahojen omistuksessa todistavat kuinka autuasta on tämmöinen yrittäjyys kuinka palvelu paranee niin eikö kansakin ole kohta jo hyväksymässä sen että kimmo sasi saa oman rautatien tamperehelsinki välille oikein nopean luotijunan jossa on hirvittävät hinnat ja kaikki muut jätetään rappiolle

eurooppaministeri thors ainakin voisi tehdä eurooppalaisille selväksi sen asian mikä on tämä vähemmistökysymys luoteis venäjällä koska nykyään niin kuulee älyttömiä syytteitä siitä että me suhtaudumme rasistisesti venäläisiin ilman mitään syytä

minä olen etsinyt eu lainsäädännöstä tämän humanitäärisen maahanmuuton perusteita arvoisat kollegat ja siellä ei ole mitään näin idioottimaista ei voi kääntää mitenkään näin että vaikeasta ihmisoikeustilanteesta johtuva huono turvallisuustilanne

toisaalta myönteisesti se mahdollistaa mökintytölle ja siellä jollekin kaukaiselle talonpojalle sen saman demokratian seksuaalisuuden suhteen mikä tähän mennessä on vaan ollut olemassa eräällä tavalla kaupungistuneena

nyt kun tässä on tehty tämmöinen aika huonosti valmisteltu tekele niin kun tämä kohdistuu akateemisia ihmisiä kohtaan sivistyneistöön fiksuja viisaita jotka toki ovat vähän absentminded eli hajamielisiä niin kuin englannissa absent on siis poissaolevan mielisiä sen takia että heille on ollut se akateeminen vapaus totta ja he ovat saaneet keskittyä siihen missä he ovat parhaita ja mikä kaikilla meillä ihmisillä on siunaus että meistä otetaan sitten kaikki irti ja meidät todella työstetään siinä asiassa missä me olemme hyviä niin se on ollut hyvä juttu niin nyt kun joku on tutkiskellut tätä paperia niin on herännyt tämmöinen jälkikäteinen myöhäinen keskustelu sitten vähän siitä enemmän ja enemmän mikä tämä nyt oikein sitten onkaan

kun ei anneta palkkaa kun ei teosto eikä tämä lainsäädännöllinen homma hoida puhemies tätä asiaa niin silloin täytyy ruveta jonkun puolueen nuolemisessa menemään siihen ettei enää näe ollenkaan totuutta vaikka koko tuotanto se halu flow päästää itsensä ja näkemyksensä maailman parantamiseen ja muuhun vastaavaan esiin tukahdutetaan sen takia että jotenkuten vanhana tulisi toimeen kun hyväksyisi nämä tämänkaltaiset vähän kompromissatut esitykset

poistin kyllä jo tuon pyyntöni koska minulle tehtiin ennenkin tätä että kun tv aika loppuu niin sitten tilastoihin saa sen näytön että minäkin saan puheenvuoroja sm kilpailun voittajapuhujana

arvoisa puhemies

ministeri thors on pahoittanut monen kansalaisen mielen hätäisellä vaalien alaisella ulostulollaan väittämällä että nykyisen väljennetyn maahanmuuttolain arvostelu ja kritiikki nykytilassa olisi muka rasismia

tulos on että suomenruotsalaiset ovat lähes kauttaaltaan ruotsinkielisine sukunimineen suomalaisia

tämä tulkinnallisesti takaa juuri sen mitä vihreät ja rkp ovat halunneet eli kuka tahansa pääsee suomeen tutkittavaksi ja muuta kun osaa tehdä

ei ole kohta enää mitään muuta kansasta välittävää puoluetta kuin perussuomalaiset joilla on vielä ihanteita koska ei ole annettu niitten rapautua tässä hirvittävän rahapaineen ja mediavallan kurimuksessa ja kuristuksessa koko systeemin tämmöinen ihanteellisuus sen ei ole vielä annettu sielusta kadota

mutta silloin kun suomalaiset vaihtoivat nimiään ruotsalaiset vaihtoivat nimiään suomalaisiksi ja halusivat ajaa tämmöistä kalevalaista maamme henkeä perussuomalaisuutta että suomi kansakuntien joukkoon niin osa näki että heillä on tilaisuus vaihtamalla nimi suomalaisilla ruotsinkieliseksi saada sitten nämä kaikki virkamiespaikat ja pappipaikat ja kaikki muut

jälleen kerran sorretaan eläkeläisiä ja ikäihmisiä